nyt kun porvarihallitus jälleen esittelee tässä salissa uuden veronalennusideansa niin ei ole otettu huomioon tätä kohtuullisuutta

jos me ajattelemme esimerkiksi erittäin suurituloista palkansaajaa ja erittäin pienituloista palkansaajaa ja pidämme sitten hyödyllisenä sitä että nämä molemmat säästäisivät omaa eläkettään eläkeajan toimeentuloansa varten niin tämä ehdotus hyödyttää moninkertaisesti suurituloista palkansaajaa verrattuna pienituloiseen vaikka tuo eläkesäästämissumma olisi sama

tämä johtuu siitä että tässä se porkkana ja kannustin ei ole tasapuolinen eri tulonsaajaryhmille vaan siitä hyötyvät eniten ne joilla on eniten verovähennettävää

niin kuin täällä on kuultu pienituloisten mahdollisuus usein parantaa omaa eläkeajan toimeentuloaan tämän järjestelmän kautta on suurin piirtein se mitä te porvarihallituksessa sanotte

leikatkaa nykyistä kulutustanne älkää syökö niin paljon älkää vaatettako itseänne asukaa huonommin jotta voitte sitten säästää

sen sijaan tässä ei ole otettu kokonaisuutena huomioon meidän työeläkejärjestelmämme kehittämistä siten että se paremmin turvaisi jokaisen ihmisen toimeentulon ja erityisesti pienituloisten raskasta työtä tekevien ihmisten

toinen tai jo kolmas ongelma on se että tämä todellakaan ei vie meitä laman yli vaan syventää lamaa ja lisää työttömyyttä siten että se lisää säästämisalttiutta ja leikkaa meidän kokonaiskysyntäämme ja samalla työpaikkoja

tämä on ajoitukseltaan veroetu joka toimii elvytystä vastaan voimakkaasti ja lisää suomalaista työttömyyttä

kolmas asia on se että porvarihallituksen toimesta helposti yliliioitellaan sitä että tässä jotenkin suomalaista pääomaa valtavasti tuettaisiin

kyllä tämä talletuspankki rahastoyhtiö sijoituspalveluyritys saattaa sijoittaa nämä pääomat tuottavaan tarkoitukseen myös kotimaan ulkopuolelle

me sosialidemokraatit olemme sitä mieltä että opintotuen pitää nousta hintojen mukaan

me sosialidemokraatit suhtaudumme erittäin myönteisesti siihen että suomalainen kasvollinen omistus kotimainen omistus niin sanottu sinivalkoinen pääoma voisi hyvin ja että se nimenomaan sijoittaisi suomeen

tätä ei sisälly hallituksen ehdotukseen ja siksi kannatan lämpimästi kansanedustaja anneli kiljusen tekemää lausumaehdotusta joka siis kuuluu seuraavasti

eduskunta edellyttää että hallitus antaa pikaisella aikataululla eduskunnalle esityksen indeksisuojan ulkopuolella olevien opintotuen opintorahan ja asumislisän määrän sitomisesta kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin

tässä tällaista pakkoa ei ole vaan saattaa olla niin että tuotanto jopa siirtyy muualle

tässähän voi tapahtua myös tällainen paradoksi että kun pienituloinen palkansaaja tehdastyöläinen esimerkiksi säästää niin sitten nimenomaan tämän rahastoyhtiön vaatimuksesta hänen oma työpaikkansa lakkautetaan jotta tuotto odotukset olisivat suuremmat

kun kaksi ja puoli vuotta sitten tulin valituksi tänne suomen eduskuntaan ajattelin että työ koskee aivan erityisesti nuorten työttömyyttä ja työllisyyden lisäämistä vanhustenhuollon parantamista lastensuojelun tason kehittämistä ja sitä että ihmisten toimeentulo turvataan ja varmistetaan kaikissa olosuhteissa

mutta tämä on tietysti kapitalismin sisäiseen toimintalogiikkaan olennaisesti kuuluva riski

meillä on pidemmän aikaa keskusteltu siitä miksi erityisesti tämä porvarihallitus paapoo sellaista ajattelua että ihmisten pitää olla hyvin eri varallisuustason omaavia niin syntyessään kuin eläkkeellä

nyt huomaankin että täällä aivan liiaksikin on mennyt aikaa siihen että olemme keskustelleet ja kuluttaneet energiaa sellaisten asioitten parissa joiden ei pitäisi olla esillä

tämä on perinteinen oikeiston talouspoliittinen ihanne että ihmiset olisivat lähtökohdiltaan hyvin eriarvoisessa asemassa mitä tulee heidän varallisuuteensa ja tuloihinsa ja tietynlainen tämmöinen luokkayhteiskunnan säilyminen

arvostettu puhemies

haluan lyhyellä vastauspuheenvuorolla tässä kohtaa tukea aivan erityisesti äsken pidettyä puheenvuoroa

tosiasia on se että meillä on hallitus jonka kymmenen ministeriä on rikkonut lakia jättämällä ilmoitusvelvollisuuden täyttämättä

se oli loistava ja aivan oikein muotoiltu siinä että myös meidän suomen perustuslain mukaan työ ei ole pelkästään vain myyntisuhde vaan se on myös ihmisen perusoikeus

tämä on yhä enemmän näkynyt erityisesti nuorten työttömien tarpeena kokea itsensä tarpeellisiksi yhteiskunnan jäseniksi

kun sitten ajattelemme että edes vanhana ihmisten erilaisia elinolosuhteita ja onnistumisen mahdollisuuksia tasattaisiin niin voisi ajatella että meillä olisi jotain keinoja siihen että aivan valtavia tuloja eivät samaan aikaan toiset saisi eläkkeellä kuin sitten toiset ajatellaan nyt esimerkiksi monikymmenkertaisia tuloja

siksi olen lämpimästi kannattamassa näitä äsken mainittuja ajatuksia siitä että taattaisiin tietyssä aikataulussa työ perusoikeutena

jos nyt lähdetään meidän perinteisestä työeläkejärjestelmästämme eläkkeitten rahoitusta siirtämään yksityiselle puolelle näihin sidottuihin pitkäaikaissäästämisjärjestelmiin myös tämän vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen lisäksi niin silloin voidaan kysyä tai eläin on on esimerkiksi eläkekatto ja tasaavampi työeläkejärjestelmä torjuttu nimenomaan sillä että tällaista yksityistä eläkejärjestelmää ei valtavasti paisutettaisi

hän ei puhunut ihmisistä

täällä kuitenkin on ilmeisesti valtaosa tyytymässä siihen että pääministeri eroaa mutta kun porvarilliset puolueet ovat omat kansanedustajansa tiukan puoluekurin liekaan sitoneet he eivät voi täällä käyttää tuossa tulevassa äänestyksessä oman omantuntonsa vapautta vaan joutuvat antamaan pääministerille edelleen luottamuslauseen

jos sitä nyt lähdetään kuitenkin näin tekemään niin silloin täytyisi pohtia näitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä myös työeläkejärjestelmän puolella

se huomattiin jo siinä kun huomasimme että esimerkiksi porvaripuolueitten kansanedustajat eivät saaneet vaikkapa satakunnasta tullessaan äänestää satakuntalaisten hankkeitten puolesta vaan se kiellettiin puoluejohdon ja eduskuntaryhmien johdon taholta

uskon että sosialidemokraatit suhtautuvat myönteisesti siihen että ihmiset säästäisivät omaa eläkeajan toimeentuloaan varten

se että missä kohtaa siihen käytetään sitten verohuojennuksia ja keille ne tulevat ja millä järjestelmällä niin siinä pitäisi noudattaa huomattavasti tätä porvarihallitusta tiukempaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimusta

nyt tässä niin sanotussa näytösoikeudenkäynnissä joka on lähinnä pilkkaa meidän demokraattista järjestelmää kohtaan tämä sama tulee toistumaan

rahoitusmarkkinoiden eräs perustarkoitus on huolehtia siitä että alijäämäsektori yleensä yrityssektori saa rahoitusta lainaamalla ja velkautumalla tuotto odotuksiensa mukaan

hyvät hankkeet torpedoidaan ja tyrmätään ja täällä ei oikeutta tule tapahtumaan

uskon että monet rivimaalaisliittolaiset ja kokoomuslaiset haluaisivat rehellisesti tässä kohtaa yhtyä sosialidemokraattien tekemään aloitteeseen mutta eivät sitä voi tehdä koska heidän kätensä ovat sidottuja ylhäältä tulevilla määräyksillä

tämä järjestelmä antaa suurenmoiset pelin mahdollisuudet suuret mahdollisuudet voittojen saamiseen ja myös onnenkantamoisiin

toisaalta sijoittajien ja lainaajien tekemät päätökset toimivat kansantaloudessa ja maailmanmarkkinoilla ohjaavassa allokoivassa merkityksessä eli ne vaikuttavat siihen missä tuotantoa syntyy minkälaista tuotantoa ja se perustuu siihen minkälaisiin tulevaisuuden kysyntänäkymiin nämä rahoittajat sitten uskovat

meillä on hankala tilanne jossa pääministeriin kohdistuvat rikosepäilyt ovat vakavia ja ne pitää mahdollisimman nopeasti selvittää siten että myös oikeusturva tulee täysimääräisesti taatuksi

kun tämän kaiken me tiedämme niin ajatukseni siirtyvät erityisesti viime torstaihin jolloin valtiovarainministeri jyrki katainen kokoomuksen puheenjohtaja sanoi että me poliitikot olemme antaneet porukalla tämän tilaisuuden mennä tähän ja yhdessä me olemme kaikki vastuussa

tämä järjestelmä on erittäin tarpeellinen ja se tehokkaasti toimiessaan synnyttää tuotantoa siellä missä tuotannon osat voivat yhdistyä kaikkein tehokkaimmalla tuottavimmalla ja suhteellisesti edullisimmalla kilpailukykyisellä tavalla

nämä ovat suoria lainauksia noista puheenvuoroista

ei ole oikein että täältä pöntöstä edestä julistetaan sitä että lain rikkominen ja lain noudattaminen ovat sama asia eikä ole yhtään sen parempi jos sen julistaa kokoomuksen puheenjohtaja ja suomen valtiovarainministeri

nyt sitten ongelma syntyy siinä missä markkinataloudessa yleensäkin että yksilöt ja yksittäiset taloudelliset toimijat yksittäiset yritykset voittoa havittelevat ahneetkin tahot toimivat pelkästään vain oman edun näkökulmasta eivätkä ota vastuuta mistään muusta

kun päätöksentekijät ovat kovin inhimillisiä ja toimivat ei rationaalisesti eivät järkiperäisesti vaan erittäin tunneperäisesti pyrkien säilyttämään oman varallisuutensa ja lisäämään sitä ylivarovaisuusperiaatteella niin sitten tapahtuu tämmöisiä suuria joukkopakoja joissa yhtäkkiä vedetään järkevästäkin kohteesta rahoitus pois

kun tähän sinänsä teoreettisesti järkevään järjestelmään kuitenkin käytännössä sisältyy näin suuria riskejä niin voisi olettaa oikeudenmukaisuuden nimessä että tuo sama sektori itse rahoittaa sitten sen toiminnan mitä tehdään näitten ongelmien korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

tässä järjestelmässä jota hallitus ehdottaa ja on ollut rakentamassa näin ei toimita vaan tässä järjestelmässä pelaamisen ja ahnehtimisen perässä ja suurien ylivoittojen perässä juosseet tahot jotka ovat aiheuttaneet valtavat kustannukset eivät itse osallistu näiden kustannusten kattamiseen

kustannusvastuu jää muille sektoreille tässä kohtaa euroopan kansoille kansalaisille valtioille ja sitä kautta se joudutaan niistämään tavallisilta ihmisiltä

eli nyt suomeksi sanottuna tässä ehdotuksessa avataan portit sille että pankkiirit spekulantit riskisijoittajat voivat pelata peliään siten että heidän tuottamansa tappiot laitetaan täysimääräisesti esimerkiksi suomalaisten eläkeläisten köyhien lapsiperheitten suomalaisten palveluitten tarvitsijoitten maksettaviksi ja samalla vapautetaan ne jotka ovat peliin osallistuneet ja harkitsemattomuudellaan aiheuttaneet nämä ongelmat tästä kustannusvastuusta

arvoisa rouva puhemies

me loimme sen pohjan työlle ja yrittämiselle ja siihen perustuvalle talouskasvulle

ollaanko tämä nyt kokonaan hassaamassa

siksi me vaadimme osana kansainvälistä ja eurooppalaista sosiaalidemokraattista liikettä että rahoitusmarkkinavero otetaan käyttöön ja sillä kerätään sitten kustannuksia varten se rahoituspohja siten että ei tarvitse tavallisen kansan taskuun käydä niin kuin tämä porvarihallitus nyt jälleen on käymässä

kun te sanoitte jossakin haastattelussa muistaakseni helsingin sanomissa että aina on rakennepolitiikan aika tai aina rakennepolitiikka on oikein niin ei se suurituloisille annettu verohelpotus ole oikein silloin kun tuo sama panos olisi paljon tehokkaammassa käytössä luoden kymmeniätuhansia työpaikkoja nuorille

me vähän pelkäämme sitä että liian hövelisti tuhlataan veronmaksajien rahat ja valtion taloutta ei käsitellä riittävällä vakavuudella vaan liian hövelisti

se on näkynyt ylisuurissa veronalennuksissa kaikkein suurituloisimmille jotka on rahoitettu tulevien sukupolvien taskusta eli velkarahalla

me olemme sitä mieltä että kreikka pitää pelastaa mutta se täytyy tehdä siten että tilkitään ne porsaanreiät jotka antavat jatkossa mahdollisuuden samanlaiseen laajamittaiseen hyväksikäyttöön

kaikkein pelottavinta tässä prosessissa ei kuitenkaan ole ollut tämä valtava rahanmeno kun annetaan lainaa ilman takauksia vakuuksia ilman ensisijaisuutta takaisinmaksusta vaan se sokeus jolla suomen valtiovarainministeri jyrki katainen on tähän projektiin osallistunut kun hän sanoo että tämä oli kansanvallan voitto markkinoista

kataisen vuoden alussa mainitsemat kannat että minkäänlaiseen tukipakettiin ei mennä joudutaan pyörtämään kokonaan kun hänet laitetaan niin kuin muutkin kansanvallan edustajat euroopassa poliitikot valtiomiehet laitettiin selkä seinää vasten

niin kyllä kollegat oikealla vapautus suomen kansalta tulee vain ja ainoastaan tunnustamisen kautta

kun näitä ihmisiä viedään kuin kuoriämpäriä niin olisi hyvä että he itse tajuaisivat että nyt nimenomaan markkinat rahoitusmarkkinat kasinopelurit ottivat panttivangeikseen eurooppalaiset valtiot eurooppalaiset kansanvallan valitsemat poliitikot ja pakottivat heitä että jos ette takaa meidän voittojamme jos ette tule täysimääräisesti turvaamaan meidän riskisijoituksiin laittamiamme varoja niin seuraavaksi kaadamme portugalin espanjan jopa englannin

täytyy tunnustaa että lakia on rikottu ja nyt ollaan laitettu tässä keskustelussa puurot ja vellit tietoisesti ja hämäämistarkoituksessa sekaisin

tuki on laillista mutta siitä piti ilmoittaa

nyt porvaripuolueet ovat hyökänneet rajusti täysin laillista ja täysin oikeutettua ammattiyhdistysliikkeen tukea kohtaan

se on ollut kaikkien tiedossa

markkinat tekivät oikeaoppisen perusteellisen vallankaappauksen ja siinä poliitikot vikisivät ja pankkiiriherrat veivät

nämä ovat miehiä ja naisia jotka ovat tämän maan itsenäisyyden tehneet taistelleet fasismia ja kommunismia vastaan ja tehneet omaa työtään koko elämänsä ajan

arvoisa puhemies

leppä kysyi minulta henkilökohtaisesti miksi ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvat ammattiliitot ovat tehneet ulkomaisia sijoituksia

voi olla että kysyjällä on sellainen ehkä aika perinteinen maalaisliittolainen ongelma suhtautumisessa palkansaajaliikkeeseen ja ammattiyhdistysliikkeeseen että ei välttämättä tunne sitä kovin hyvin eikä omakohtaisesti

ei ole välttämättä minkäänlaista kontaktia ammatilliseen työväenliikkeeseen

omalla paikkakunnalla välttämättä ei ole kovin aktiivista ammattiyhdistystoimintaa ja silloin tulee tällaisia ylilyöntejä ja ylireagointeja

sosialidemokraattien kannalta olennainen kysymys on siitä millä ja miten hankitulla vedellä me tuon saunapalon sammutamme

käytämmekö me siihen kaikkein kalleinta kaupan pullovettä vai käytämmekö me vieressä järvessä riittämiin olevaa vettä joka olisi helposti saatavilla

jos joku osa ammattiyhdistysliikkeestä on sitten sijoittanut jäsenten varoja ulkomaisiin kohteisiin ehkä parempien tuotto odotusten perässä minä en voi henkilökohtaisesti siitä vastata vaikka minut täällä siitä vastuuseen yritettiin laittaa koska ammattiyhdistysliike on niin suuri ja minä olen vaan yksittäinen henkilö

anteeksi puhemies

me sosialidemokraatit haluamme puuttua markkinatalouden ongelmiin niin me olemme tehneet sata vuotta euroopassa tällä mantereella ja myös rahoitusmarkkinoiden ongelmiin

voisin kuitenkin semmoisen valistuneen veikkauksen esittää että nykyiset ammattiyhdistysliikkeen varainkäytöstä päättävät demokraattisesti valitut elimet varmastikin jäsentensä varat pyrkivät käyttämään jäsenten edunvalvonnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla on sitten kysymys sijoituksista tai tuesta vaaleissa

kenen rahoilla me tasapainotamme markkinamekanismin ongelmat ja millä resursseilla kenen selkänahasta me otamme sen resurssin yhteiskunnalle millä me voimme sitten interventoitua rahoitusmarkkinoille ja korjata näitä epäonnistumisia

toinen kysymys koski sitä miksi viime kaudella sosialidemokraatit eivät suunnattomasti vastustaneet sitä että eläkesäästämiseen käytettäviä varoja voidaan myös ulkomaisiin kohteisiin sijoittaa jos sillä parhaiten turvataan eläkkeensaajien toimeentulo tulevaisuudessa

kun me katsomme mistä tässä on nyt kysymys on kysymys vakuusrahaston lainanantokyvyn kasvattamisesta siksi että julkisella vallalla olisi pelinappuloita markkinoiden epäluottamuskriisien varalle

minä en niinkään tätä yksisilmäisesti arvostele että voidaan myös korkeamman tuoton kohteisiin sijoittaa eläkevaroja jos se on kansantaloudellisesti järkevää ja kannattavaa

kun markkinoilla on ylikorostettua epäluottamusta toisiin toimijoihin kumppaneihin nähden tai tulevaisuuden tuotto odotuksiin nähden disinformaatiota kehnoa informaatiota niin silloin yhteiskunta tulee väliin ja rauhoittaa ihmisiä jotka pelkäävät menettävänsä omat rahansa

kataja alussa puheenvuorossaan mainitsi että tämä suhdannepoliittisesti veisi meidät tämän laman yli vaan päinvastoin tämä sijoittaa suomalaista pääomaa enenevässä määrin ulkomaille ja lisää ihmisten säästämisalttiutta leikkaa meidän kokonaiskysyntäämme ja siten aiheuttaa suomessa työttömyyttä ja leikkaa niitä elvyttäviä vaikutuksia joita me sosialidemokraatit olemme täällä vaatineet ja tässä kohtaa porvarihallitus tekee suhdannepoliittisen aikataulua koskevan virheen kun antaa verohelpotuksia jälleen siten että niiden työllistävä vaikutus ei ole välitön ja tehokas

tämä sopimus ammattiyhdistysliikkeen kanssa ei ollut hallituksen tavoite alunperin vaan hallitus toi yksipuolisena ilmoituksena ilman kolmikantaa ilman neuvottelua ilman sopimusyhteiskunnan pelisääntöjä tai niitten noudattamista tiedoksi päätöksensä että se aikoo leikata yksipuolisella päätöksellä ihmisten vanhuuseläkettä

me sosialidemokraatit haluamme että sitä ei tehdä pelkästään eläkkeensaajien rahoilla

me haluamme ettei sitä tehdä pelkästään pienituloisten palkansaajien rahoilla tai niitten rahoilla jotka tarvitsevat julkisia palveluita

me haluamme että vastuunkantoon otetaan mukaan myös sijoittaja ja pankkiiripiirit jotka ovat alun perinkin osittain olleet aiheuttamassa tämän ongelman plus sitten myös liiaksi velkautuneet julkisen sektorin päättäjät

siksi me tarvitsemme kokonaisnäkemystä ja tästä puuttuu kokonaisnäkemys

nyt tämä kompromissi joka on tänään saavutettu oli pahaa hallitusta vastaan torjuntavoitto jonka työväenliike ammatillinen työväenliike ja poliittinen työväenliike saavutti tässä maassa

näitä tähän käytettäviä vakuuksia näitä tähän käytettäviä rahoja ei ole koskaan kerätty tähän tarkoitukseen

tämä on huonoa tai ehkä jopa ala arvoista suhdannepolitiikkaa ja vastuuttomuutta työttömyydestä mutta se on meille tuttua

ne on kerätty sairaille päivähoitoa tarvitseville lastensuojeluun terveydenhuoltoon erikoissairaanhoitoon vammaistukiin moniin muihin tarkoituksiin kuin pelastamaan markkinat

me tiedämme tämän jo edellisen porvarihallituksen ajalta jolloin vain neljässä vuodessa ahon hallituksen aikana työttömyys kolminkertaistui ja siitä seurannut valtionvelan valtava kasvu aiheutti sen että valtionvelka viisinkertaistui

sieltä on kova velkataakka kotoisin ja siihen päälle tulee vielä roimasti lisää tämän porvarihallituksen virheellisten toimien lisäksi

kun me olemme luomassa uutta tehokasta rahoitusmarkkinajärjestelmää sen arkkitehtuuria niin siinä disainaamisessa täytyy olla mukana kokonaisnäkemys joka yhdistyy sekä siitä että julkisen sektorin varoja käytetään vastuullisesti että myös siitä että me saamme todellista kestävää talouskasvua sitä demaridynamiikkaa jota eurooppalainen talous tarvitsee

minä haluaisin muistuttaa porvarihallituksen edustajia täällä salissakin että kuitenkin täytyy muistaa että velkaantuminen ei ole aina mikään positiivinen asia

velat täytyy joskus maksaa ne ovat tulevaisuuteen siirrettyjä kiristyneitä veroja ja hyvinvointipalvelujen leikkauksia hyvinkin monet kerrat

siksi jos me velkaa otamme niin kuin meidän nyt pitääkin ottaa niin täytyy käyttää mahdollisimman tehokkaasti jokainen euro ja jokainen sentti sellaisiin kohteisiin jotka mahdollisimman nopeasti ja tuottavasti tuovat suomalaisille työtä ja toimeentuloa

sillä me pääsemme laman yli emme näillä hokkuspokkustempuilla missä sullemulle politiikalla porvarihallitus jakaa omille viiteryhmilleen henkilökohtaisia etuja jotka sitten tulevaisuuden sukupolvet joutuvat maksamaan kun velanmaksun aika tulee

hallitus tässä ehdotuksessaan asettaa ehdokkaan puoluekannan tärkeämmäksi kuin ehdokkaan henkilön tai hänen edustamansa alueen

arvostamani kansanedustaja sasi sanoi että tässä ei ole minkäänlaista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymystä että tämä on sosiaalisesti täysin oikeudenmukaista koska voidaan osoittaa että myös pienituloiset säästävät eläkkeitä varten

kuitenkin hallituksen esityksessä yksittäiset alueelliset ehdokkaat tai vaalipiirikohtaiset listat eivät käytännössä voisi saada yhtään edustajaa läpi eduskuntaan

se oli mielenkiintoinen näkemys koska nimenomaan näin ei ole vaan me annamme verohelpotuksen verotuen joka tulee suurituloisille paljon suurempana kuin pienituloisille

arvoisa puhemies

vaikka tuo eläkesäästämiseen käytetty raha olisi sama niin antamalla verovähennyksen tuloverotuksesta me tuemme nyt nimenomaan suurituloisia emmekä tue pienituloisia niin kuin pitäisi

orpolta nyt kun on hyvä mahdollisuus käydä tätä keskustelua

eikö olisi kannatettavinta että hallitus näitä vähäisiä ja niukkoja panoksiaan ei tuhlaisi nyt rakennepolitiikkaan eikä tulonjaon muuttamiseen suurituloisia suosivasti pienituloisten kustannuksella vaan että kaikki panokset laitettaisiin uusien työpaikkojen luomiseen

siten pidättäydyttäisiin verohelpotuksista kaikkein rikkaimmille ja käytettäisiin tuo suoriin välittömästi työllisyyttä luoviin investointeihin ja hankkeisiin

nimittäin jos me emme näin toimi niin tällä hallituksen vaihtoehdolla suomessa on useita kymmeniätuhansia työttömiä enemmän ja se maksaa ja sen joutuvat maksamaan sitten tulevat sukupolvet

nyt ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella valiokunnan mietintö ei kelvannut pohjaksi vaan hajonnut hallitusrintama huudettiin kokoon pakolla

mielestämme myös alueellisesti keskittynyt kannatus tulee ottaa huomioon

on äänestäjien yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuuden kannalta tärkeää että vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat saavat edustajansa eduskuntaan samoilla ehdoilla kuin valtakunnallisetkin puolueet